harmi että ministeri pekkarinen ennätti nyt lähteä pois

siksi olemme tietenkin tyytyväisiä siihen että nyt tässä jyrki kataisen hallitusohjelmassa lukee kirjaus pankkiverosta

yliopistouudistus oli fantastinen silloin vuosi sitten ja tänä päivänä me näemme tulokset

viimeksi syksyllä kun sosialidemokraatit tätä esittivät ja kysyivät kuntien ongelmista ministeri kiviniemi ilmoitti että puheenjohtajamme jutta urpilainen vain pelottelee

tämä esitys alkaa että pääministeri jyrki kataisen hallituksen ohjelman mukaan suomessa otetaan käyttöön pankkivero ja se on hyvä että näin olemme yhteisesti sopineet

sosialidemokraattinen valtiovarainministeri käynnisti tämän selvityksen ja teki pohjatyöt siinä että tämä windfall vero olisi ollut selvitettynä ja valmiiksi käyttöön otettavissa

rakennuksen energiatehokkuus on ilmaistava avoimella tavalla ja siihen on sisällytettävä energiatehokkuusindikaattori ja numeroarvoinen primäärienergiankäytön indikaattori joka perustuu primäärienergian tekijöihin energiamuotoa kohden

kyllä minä puhun ihan totuuden ed

kyseessähän siis kuten täällä on todettu on budjetin sisäinen rahasto joka sinänsä on viime kädessä eduskunnan päätösvallan ja budjettivallan alla

sitten tuli ilmi vielä sellainen asia että ministeri lindström oli vähän sitä mieltä että nyt kun hän on ministeri niin hän ei voinutkaan esittää kylliksi rahaa mutta eikö ole kuitenkin niin että nimenomaan ministerin se pitää tehdä

harmi että tämä kaksi vuotta tässä nyt on odotettu

se mikä oli tärkeää mitä hän ei tuossa nyt sanonut ääneen mutta mikä on meidän kannaltamme tietenkin tärkeää täällä eduskunnassa tietää on sitten se kuinka paljon tällä mallilla arvioidaan niitä tuloja valtiolle tulevan

kuten täällä on myös todettu on tarkoitus että siinä vaiheessa kun euroopan unionissa tämä kriisinhallintadirektiivin mukainen kenties yhteinen vakausjärjestelmä tulee voimaan nämähän eivät sitten päällekkäin mene vaan lähtökohtaisesti kyse on siitä että sitten näitä tämän sisäisen rahastoinnin seurauksena kertyneitä varoja käytetään tämän mekanismin kanssa sen puitteissa soveltuvaksi

no eipä ole montaa kuukautta näistä talven lumista kulunut kun sitten ministeri lindström esittääkin yllättäen tulevia työllisyysmäärärahojen leikkauksia ja puolustelee niitä täällä salissa

perkiönkin kanssa joskus täällä vaihtanut ajatuksia windfall veron hyödyllisyydestä onko tämä aloite tehty siksi että tämän aloitteen avulla haluttaisiin ikään kuin johtaa se päätöksenteko pois siitä windfall verosta mutta ilmeisesti näin ei ole ja näitä ei pidä sitten toivottavasti nähdä vastakkaisina

kiitos armeliaisuudesta

mutta on ihan hyvä että se on tässä vaiheessa näin kirjattu sillä me emme vielä tiedä koska tämä euroopan mekanismi tulee voimaan emmekä vielä tiedä sen sisältöä eikä meidän pidä blankosti luvata rahojamme sitten johonkin mistä emme vielä ihan tarkkaan tiedä mitä se on

minä kyllä luulen että kun minä menen sinne hervannan valintatalolle niin se on aivan sama sille ihmiselle sanonko että meillä on total return swap tämä transaktiosopimus vai sanonko että meidän toimestamme tekoina suomi on saanut yhteensä yli miljardin verran vakuuksia tileille

arvoisa herra puhemies

tätä me kysyimme että miksi näin ja haluan todeta nyt tässäkin sali on tyhjä valitettavasti täällä muutama edustaja on paikalla mutta ministeriaitiossa ketään ei näy siis en sano että valitettavasti hienoa että edustajat ovat täällä paikalla mutta valitettavasti ministeriaitiossa ei ketään näy että edelleen tämä kysymys on auki ja edelleen tulen odottamaan siihen vastausta

tällä kilpailunäkökulmalla on nimenomaan senkaltaisia tarkoituksia tässä lainsäädännössä että saisimme lisää toimijoita rakentamaan koteja ihmisille

olemme tässä tukemassa tätä esitystä ja kuten sanottu kaikki tämänkaltaiset toimet ovat tarpeen

saisimme tätä kautta vireyttä tasapuolisuutta riittävästi tonttitarjontaa erityyppisille toimijoille monipuolista asuntotarjontaa

me olemme edustaja pekkarinen tiukentaneet sitä sijoittajavastuu on toteutunut ja olemme myös todellakin nämä vakuudet nyt sitten hoitaneet kotiin

on tullut tämä refit henki on tullut enemmänkin sitä keskustelua että mikä on sellaista säädöstasoa mitä ihan oikeasti voidaan pitää turhana mikä ei sinänsä lisää muuta kuin byrokratiaa mitä voitaisiin pistää roskakoriin jotta voisimme vähän olennaisempaan keskittyä siellä unionissa

tietenkin kilpailu liittyy myös kauppaan ja elinkeinoelämän edellytyksiin niin että tontti ja maapolitiikka on senkaltaista että elinkeinoelämällä on hyvät kilpailulliset edellytykset toimia

mutta selvää on että nopeasti tämä ei käy ja siksipä se windfall veron voimaantulo on äärimmäisen tärkeää kaikkinensa

jotta perussuomalaisten turunen ei minuun nyt lopullisesti pety niin voin ihan mainita teille tästä erästä jota olette kysynyt edustaja sasi tosin jo aiemmin kertoi sen tässä salissa eli kyse on näistä kreikan lainojen ekplle tuottamista voitoista jotka tuloutetaan sitten tämän yhteisen sopimuksen mukaan takaisin kreikkaan ja siitä on kysymys tässä momentissa mistä puhuitte mutta edustaja sasi sen täällä kyllä jo kerran aiemmin kertoi

miksi ministeri lindström esitti vain kolmannesta siitä määrärahatarpeesta mikä näissä rahoissa on

mutta sen lisäksi tietenkin on etsittävä niitä keinoja joilla sitä sinänsä ihan laillista verosuunnittelua voitaisiin hillitä ja näitä on monenlaisia

se on tämän lain lähtökohta ja se pursuaa myös sieltä maankäyttö ja rakennuslain kokonaisarvioinnin arvioinneista sen suhteen mitä pitäisi nyt tälle maankäyttö ja rakennuslaille tehdä

jos meillä on paljon pientaloja joissa meillä koetaan tämä ongelmaksi niin miksemme tätä henkeä ikään kuin hyväksi käyttäen ja siinä hengessä lähestyisi euroopan unionia ja tekisi tätä aloitetta

nyt puhemies kun tämä valiokuntakäsittely alkaa niin vetoan hyvässä yhteishengessä hallituspuolueisiin

kokonaisarvioinnissa käsiteltiin myös näitä valitusaikoja ja poikkeuslupa asioita

se on marginaalinen tämän itse pankkiveron vaikutus ja täytyy tietenkin huomata että vanhoihin lainoihinhan tässä ei tietenkään voikaan vaikutusta tällä kaikkinensa olla

mutta varmasti on aivan totta se niin kuin minultakin kysyttiin että jos tänään olemme sinne yhteydessä niin huomenna emme saa ratkaisua mutta toivottavasti saisimme siitä jonkinlaista näkemystä sitten lähitulevaisuudessa tai jossain vaiheessa tulevaisuutta

ministerillä on esitysoikeus mutta myös eduskunta voi päättää ja jos hallituspuolueet tulevat mukaan tähän sosialidemokraattien aloitteeseen ja tätä opposition toivomaa rahaa ovat valmiita nostamaan me pystymme sen tekemään

mielestäni ne ovat sinänsä ihan hyviä asioita niin että jatkossakin katsomme mitä voidaan tehdä sen suhteen että kuntatasolla voitaisiin poikkeuslupia myöntää ja sitä kautta jouhevoittaa näitä järjestelmiä

kuten täällä edustaja paatero aiemmin totesi niin pankkimaailmaan tällä hetkellä kohdistuu paljon uudistuksia kohdistuu uusia vakavaraisuussääntöjä ja kaikkea tätä ja siksi tietenkin tämä on osa isoa kokonaisuutta

ministeri katainen tähän mennessä teidän talouspolitiikkanne uskottavuutta ovat epäilleet muun muassa euroopan unionin komissio oecd useat talousoppineet

sen verran haluan sanoa yleisesti kulttuurihan on iloinen ja hyvin tärkeä asia että se että näin lama aikanakin kulttuurirahoitus on voinut nousta on äärimmäisen positiivista

arvoisa herra puhemies

uskon sen olevan tulevaisuuden tie kaikkinensa myös tämän maankäyttö ja rakennuslain arvioinnin toteuttamisen ja edelleen viemisen yhteydessä

harvoin kuitenkaan näkee ihan sellaista tilannetta että pääministeri ilmoittaa neuvottelujen jälkeen että suomi on tyrmännyt takausvastuiden noston ja samaan aikaan kaikki muut euroopan maat tulkitsevat tämän asian toisin muun muassa suomalainen europarlamentaarikko tämän tulkinnan vahvisti

jokin aika sitten myös pääministeri vanhanen tuli vaatineeksi täydellistä suunnanmuutosta teidän talouspolitiikkaanne kuuluttamalla myös hyväosaisia lamatalkoisiin ja vaatimalla veronkorotuksia hyväosaosille huolimatta siitä että olitte juuri päivää aikaisemmin äänestäneet täysin päinvastoin

se täytyy muistaa ed

kyllä varmasti siitä mitä pankkimaailmassa nyt tapahtuu paljon isompi osa on juuri tätä muuta säätelyä muuta uutta säännöstöä mikä sitten vaikuttaa kaikkinensa

me teimme jakosuhdelain jolla eduskunta sääti että vuosittain budjettirahoihin siirretään kirjastojen rahoja ja sitä kautta vapautuu liikunnalle kulttuurille ja nuorisolle lisää määrärahoja

samoin olemme parhaillaan ministeriössä pohtimassa sitä miten näihin valitusmenettelyihin tulemme sitten jatkossa kenties muutoksia tekemään

arvoisa keskusta kyllähän tässä varsin myönteistä oli se että keskustan johtava talousasiantuntija edustaja lintilä kuitenkin kertoi että tämä hallitus on seiskan hallitus

ihan tähän loppuun sanon vielä sen että siitä huolimatta että pankkivero tulee jyrki kataisen hallituksen ohjelmassa on myös kirjaus tästä rahoitusmarkkinaverosta

sitä myös edellytti tämä arviointi että näitä keinoja pohditaan ja tämänkaltaisia seikkoja on nyt vahvasti kaiken kaikkiaan pöydällä

näyttää ministeri katainen siltä että teidän talouspoliittiseen linjaanne uskoo tällä hetkellä tasan yksi eli te itse vaikka teilläkin näyttivät nämä ennusteet hieman pessimistisempiä olevan kuin vuosi takaperin jolloin kaikki näytti vielä hyvin fantastiselta

arvoisa puhemies

minä uskon sinänsä että suomea kuunnellaan ja tietenkin toivon myös tukea meidän eu parlamentaarikoiltamme että varmasti siellä myös heidän kanssaan voimme käydä keskusteluja

on hyvin järkevää että suomi lähtee myös siihen mukaan yhdessä euroopan unionin euromaiden kanssa miettimään millainen siitä järjestelmästä tulee

minusta tämä edustaja piiraisen näkemys siitä että pitää tehdä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa on hyvin tärkeä koska sillä tavallahan sitä hyvää syntyy että keskustellaan mieluummin etukäteen kuin riidellään jälkikäteen ja tähän kyllä kannustan erinomaisen paljon

kyllä minä nyt niin uskon että kun hallitus toivottavasti vihdoin aikoo saada tämän windfall veron aikaiseksi niin toivottavasti se nyt silloin tarkoittaa sitä että tämä mahdoton yhtälö mistä ed

totta kai se hämmentää vielä vähän enemmän kun saamme tänään sitten kuulla ministeri kataisen tulkintoja asiasta kun hän kertoo että suomi ei sinänsä ole takauksia vastaan ja vielä sanoo että pääministeri itse sitten varmaan selkeyttää sitä mitä on tarkoittanut

puhemies

kun tämä epäviisas talouspolitiikka ei työllistä tuo huonoja tuloksia työllisyyden hoidon kannalta ja myös epäreilun talouspolitiikan kautta kunnat pistetään maksumiehiksi lapset ja vanhukset maksavat laman seurauksia eikö tähän nyt pitäisi myös teoissa tehdä suunnanmuutos eikä vaan pääministerin puheissa aina viikonloppuisin

jotta me saisimme siitä sen tyylisen veron joka on suomen etujen mukainen suomen kannalta hyvä vero niin kyllähän silloin kannattaa itse olla määrittelemässä sitä eikä olla passiivisena ulkopuolella ja nostaa kädet ylös ja sanoa että tehkää te muut me emme tule mukaan

arvoisa puhemies

nimittäin puheenvuoron loppuvaiheessa oli ristiriita tämän alkuvaiheen tyydyttävän myönteisen näkemyksen kanssa kun vaaditte samaan aikaan radikaalia suunnanmuutosta mutta nyt minä ihmettelen että minne

täällä kysyttiin myös siitä että miten sitten kun tämä eurooppa taso on yksi ja sitten on tämä sisällöllinen taso mitä tässä aloitteessakin esitetään

puumalalle sen verran vaan että jos täällä nyt jotain kuritetaan ja jonkun kimpussa ollaan niin kyllä se nyt on tämä mainittu ympäristöhallinto josta täällä on tänään käyty vahvasti keskustelua

pistää saman tien windfall vero pystyyn jo parikin vuotta aikaisemmin

todettakoon että se että tällä nyt lakisääteisestikin kevennetään sitä velvollisuutta selvittää joka ikistä asiaa joka välttämättä sen kaavan kannalta tässä nyt ei ole olennainen on mielestäni myös yksi tämmöinen joustavoittava ja tärkeä tämän päivän asioihin liittyvä tekijä

kyllä minun mielestäni kun tämä viesti tuntuu olevan tämän suuntainen että niin pääministerillä kuin valtiovarainministerilläkin tilanne on sekava niin on se vähän tavatonta kun jälleen kerran tässä äsken debatissa palattiin siihen kummalliseen asetelmaan että opposition täällä pitäisi vastata kun hyvänen aika eivätkö nyt ainakin hallituspuolueet itse voisi sen verran kantaa vastuuta että vaatisivat omalta hallitukseltaan ja omilta ministereiltään selvyyttä mitä ihan oikeasti siellä on käyty sopimassa ja millaiseen paperiin nimet laittamassa

mielestäni ed

rakel hiltunen sanoi aika hyvin sanoin kun hän sanoi että suhdannejärki puoltaa sitä että tämä lakiesitys on ihan hyvä

mitä tulee sitten tähän veron laatuun niin kyllä minä tässä nyt kuitenkin sitä korostaisin että windfall verohan on nimenomaan voiton verotusta ansiottoman voiton verotusta ja se on myös oikeudenmukaisuuskysymys

jos ei suomi tähän valmisteluun mene mukaan niin sitten olemme euromaista ulkona yhdessä luxemburgin irlannin maltan ja kyproksen kanssa ja ainakaan minusta tämä seura ei tunnu kovinkaan luontevalta suomelle

nämähän ovat nyt juuri niitä kysymyksiä mistä valiokunta tulee puheenjohtajan kertoman mukaan järjestämään avoimen kuulemisen ja uskon todellakin että valiokunta käy huolellisesti nämä asiat läpi samoin kuin olette käyneet aiemminkin ja käytte keskustelua

nimittäin esimerkiksi muutama viikko sitten täällä toinen keskustalainen johtava talousasiantuntija mauri pekkarinen vaati esimerkiksi kulutuskysynnän leikkaamista ja se oli minusta hämmästyttävää

kyllä minä nyt haluan tähän keskustelun loppuun vielä kerran pahoitella sitä että tässä on kuitenkin myös tämä hätäkeskusasia esillä joka on iso asia siitä on keskusteltu paljon ja täällä ei ole ministeri holmlund paikalla

arvoisa puhemies

ja kyllä sitten sekin että tässä lakiin tuodaan se maankäytön velvoite kunnille on mielestäni tärkeä toimi koska me tarvitsemme erityisesti pääkaupunkiseudulla tontteja tontteja ja tontteja

kyllä meidän tässäkin pitäisi olla edistyksellisiä ja myös katsella sinne hallitusohjelman kirjauksiin sen suhteen että menemme myös tämän rahoitusmarkkinaveron valmisteluun mukaan

mutta se huoli nimenomaan mikä meillä on on se että samaan aikaan meidän ihan oikeasti täytyy pitää huolta se on meidän vastuumme siitä että syntyy samaan aikaan myös sitä perinteistä kohtuuhintaista ara tuotantoa vuokra asuntotuotantoa

kuten totesin jo tuossa ensimmäisessä puheenvuorossani niin myös tältä osin olen avoin sille mitä palautetta eduskunnasta ja valiokunnasta tulee tämän asian suhteen

mielestäni ihan hyvin ministeri pekkarinen puhui myös siitä että tämähän tasoittaa myös sitä kilpailutilannetta eri toimijoiden välillä ja sitä kautta näkisin että tässä on kaikki hyvät perustelut

ei niitä koteja synny jos tontteja ei ole kylliksi ja ainakin ministerinä itse haluan mahdollisimman paljon edistää myös sitä näkökulmaa miten näitä tontteja kylliksi saamme

kun tässä kuitenkin on ollut tiedossa se että esimerkiksi sosialidemokraatit ovat esittäneet että pitäisi nyt selvittää ensi tilassa se että nämä turvallisuusviranomaisten tietojärjestelmät sopivat yhteen niin minusta olisi hirvittävän tärkeää että hallitus edes sen verran tätä hätäkeskusasiaa kunnioittaisi että täällä hallitukselta kuulisimme argumentteja siitä miten on varmistettu että kaikki on hyvin jnp

arvoisa herra puhemies

sen verran vielä tähän aikaisempaan puheenvuoroon edustaja tuupainen sopivasti jo nouseekin siellä ylös seisomaan olisin kyllä halunnut sanoa että jos puhutaan vähäväkisistä ja heidän tilanteestaan suomessa on aivan liikaa köyhyyttä pienituloisuutta kaikkea sitä

se mikä tässä on huolestuttavaa jatkonkin kannalta paitsi se mikä siellä tilanne on tämän takausvastuun suhteen on tietenkin tämä kilpailukykysopimus mistä täällä on paljon jo puhuttu

ainoa kuntarakenteessa tapahtuva pakkoliitos viime vuosina on ollut se kun osa sipoosta liitettiin pakolla helsinkiin ja sen teki keskustalainen kuntaministeri hannes manninen

me tulemme tekemään esityksiä työllisyysmäärärahojen lisäämiseksi